arvoisa puhemies

haluan itsekin kiittää edustaja kiurua tästä ansiokkaasta lakialoitteesta joka toteutuessaan siis estäisi tapon syyteoikeuden vanhenemisen ja on periaatteelliselta kannalta erittäin merkittävä asia

kuten täällä on todettu aloitteen on allekirjoittanut erittäin merkittävä määrä kansanedustajia joten katson ja toivon että valiokunta tosiaan käsittelee tätä lakialoitetta mitä suurimmalla vakavuudella kuten myös edustaja hakanen tuossa edellä toi ilmi

aiemmin monet edustajat ovat myös todenneet että joissakin tapauksissa muita rikosepäilyjä tutkittaessa voi osin vahingossakin tai sattumalta tulla uusia johtolankoja pitkän aikaa aiemmin tapahtuneeseen tappoon joten siltäkin osin tämä aloite on erittäin kannatettava

on selvää että monet veroparatiiseihin rahansa piilottaneet henkilöt ovat käyttäneet yhtä tai useampaa avustavaa tahoa käytännön järjestelyissä koska heillä itsellään ei ole riittävää tietotaitoa eikä yhteyksiä pöytälaatikkoyhtiöiden perustamiseen veroparatiiseissa rahojen alkuperän häivyttämiseen tai muihin rahanpesutoimiin

aikooko ministeriö puuttua veronkiertoa edistävien pankkien ja sijoituspalveluyritysten toimintaan ja pyrkiikö se aktiivisesti sanktioimaan tuomittavat toimintamallit ajamalla esimerkiksi finanssivalvonnasta annetussa laissa mahdollistettua toimiluvan perumista ja rajoittamista jotta veronkiertoa edesauttavat pankit ja sijoituspalveluyritykset saadaan vastuuseen teoistaan ja yhteiskunnalle aiheuttamastaan taloudellisesta vahingosta

veronkierron estämisessä on kieltämättä edelleen paljon tekemistä mutta monta parannusta on jo toteutettu kuten täällä tänään on todettu

tämä eduskunta ja hallitus ovat saaneet aikaan muiden toimien lisäksi muun muassa verosopimukset espanjan ja saksan kanssa ja nyt myös portugalin kanssa on päästy neuvottelutulokseen

kyseisten verosopimusten mukanaan tuomat verotuotot tuovat hieman lisätuloja valtion kassaan mutta verotulojen kasvamista vielä huomattavasti merkittävämpi asia on näiden sopimusten kansalaisille ja veronmaksajille antama viesti

nämä tehdyt sopimukset näet osoittavat selvästi ettei suomalaisia haluta asettaa eriarvoiseen asemaan tulojen ja varallisuuden perusteella

se on aivan varmasti omiaan parantamaan veronmaksumoraalia näinä taloudellisesti vaikeina aikoina joina rehellisten keskituloisten veronmaksajien verorasitus on suomessa varsin korkea

vielä yhtenä asiana haluaisin sanoa että suomessakin voitaisiin edistää mahdollisuutta sijoittaa osakkeista saadut osingot saman yhtiön osakkeisiin ilman veroseuraamuksia

tässä edustaja tuppuraisen lakialoitteessa on esitetty kotitalousvähennyksen käyttöalan laajentamista ja kuten myös tässä lakialoitteessa on todettu kotitalousvähennyksen vaikutus asuntovarallisuuden arvon säilyttämisessä on kieltämättä hyvin merkittävä ja samalla se edesauttaa kotimaista työllisyyttä ja osaltaan vähentänee myös harmaan työvoiman käytön houkuttelevuutta

nämä ovat hyviä perusteluja sille että kotitalousvähennyksen käyttöalan laajentamista voitaisiin ja tulisikin harkita avoimin mielin ja sekä tässä lakialoitteessa että sen tiimoilta käydyssä keskustelussa on jo esitetty monia varteenotettavia kehitysehdotuksia mikä on hyvä asia

nykyäänhän kotitalousvähennys voidaan myöntää muun muassa henkilölle joka teettää kunnossapito tai perusparannustöitä omaan tai vanhempiensa tai isovanhempiensa käytössä olevaan asuntoon tai vapaa ajan asuntoon mutta asunto tai vapaa ajan asunto ei saa kuitenkaan olla vain lasten tai lastenlasten käytössä

eli vanhemmat tai isovanhemmat eivät saa kotitalousvähennystä lasten tai lastenlasten asuntoon teettämästään remontista

kotitalousvähennys voidaan siis myöntää ylenevässä polvessa mutta ei alenevassa ja voisikin olla loogista ja harkinnan arvoista että kotitalousvähennys myönnettäisiin jatkossa myös lasten asuntoon teetetyistä remonteista

tässä on kyseessä hyvä esimerkki digitalisaatiosta joka on myös yksi hallituksen kärkihankkeista joten tärkeä uudistus

tämän uudistuksen yhteydessä nyt sitten tulkintavirheiden mahdollisuus käsittääkseni pienenee olennaisesti ja todennäköisesti myös kokeiden korjaamiseen käytettävä aika lyhenee ainakin pitkällä tähtäimellä näiden suunniteltujen muutosten myötä

pidänkin tätä esitettyä lakimuutosta tärkeänä askeleena kohti nykyaikaista toimintamallia ylioppilastutkintojen suorittamisessa ja korjaamisessa

tästä asiastahan on käyty julkista keskustelua jo varsin kauan ja nyt asiassa päästään onneksi eteenpäin

arvoisa puhemies

ilmoitan myös itse kannattavani tätä edustaja essayahn ja muiden tekemää lakialoitetta jossa nostetaan esille useita tärkeitä näkökulmia ja nimenomaan kannustavasta näkökulmasta verotuksen keinoin ei niin kuin meillä suomessa monesti on tapana että me lainsäädännöllisesti rajoitamme jotain vaan tässä meillä on todella tällainen kannustava näkökulma

arvoisa puhemies

tällä tuettaisiin nyt tämän lakiesityksen toteutuessa uusiutuvan kotimaisen energian tuotantoa ja käyttöä hallitusohjelman mukaisesti

tässä on myös ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna erittäin kannatettava lakialoite ja sen toteutuessa saataisiin kaasuautojen määrää nostettua huomattavasti lähemmäksi esimerkiksi naapurimaamme ruotsin tasoa

kysyisinkin nyt oikeusministeri lindströmiltä alustavaa arviota siitä mikä merkitys näiden säästöjen löytämisessä tulee olemaan hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvalla digitalisaatiolla sähköisen asioinnin lisääntyvällä käytöllä sekä vaihtoehtoisten prosessien ja menetelmien kehittämisellä ja käyttöönotolla

pidänkin tätä kannustenäkökulmaa huomattavasti parempana vaihtoehtona kuin mainittua muutamassa maassa harkinnassa olevaa suoranaista bensiiniajoneuvojen kieltämistä

maatalouden ahdinko ja tukien riittävyys ovat herättäneet keskustelua ja mikäli olen oikein ymmärtänyt siitä mitä muutama aktiivinen maanviljelijä on hieman ärtyneenä minulle viestinyt niin osalla maatiloista harrastetaan niin sanottua näennäisviljelyä

kyseisillä tiloilla saatetaan harjoittaa maataloutta vain sen verran että saadaan kuitattua eu tuet esimerkiksi kylvämällä ja niittämällä pellot ja tuotos ei mene tällöin välttämättä minnekään vaan saatetaan niittää tai kyntää paikalleen

erityisesti näinä niukkuuden aikoina maatalouden tukirahat olisi tarpeen ohjata aktiiviviljelijöille jotka tekevät työtä elääkseen ja mielestäni jokaisen tilan pitäisikin pystyä osoittamaan että sillä on ulkoa saatavaa liikevaihtoa tukien maksun edellytyksenä

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädettäisiin rangaistavaksi ja myös matkustusrikoksen yritystä esitetään rangaistavaksi

tämä oikeusministeriössä ministeri lindströmin johdolla valmisteltu lakiuudistus on järkevä ja tervetullut toimenpide terrorisminvastaisessa taistelussa erityisesti juuri nyt kun terrorismin uhka on kohonnut sekä meillä että muualla maailmassa

malkki on jopa ihmetellyt sitä että suomen poliitikot perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat olleet yllättävän vähän kiinnostuneita tästä nyt yhä ajankohtaisemmasta ja tärkeästä asiasta

valitettavasti viime syksyn maahanmuuttokriisin vaillinainen hoito ei ole lainkaan parantanut suomen sisäistä turvallisuutta tai vähentänyt suomeen kohdistuvaa terrorismiuhkaa edustaja kymäläisen vastakkaisista väitteistä huolimatta

epäilemättä nämäkin osittain paperittomat tai väärillä henkilöpapereilla esiintyneet henkilöt ovat lisänneet edelleen terrorismitekojen uhkaa ja kehotankin hallitusta ripeisiin toimiin palautuskeskusten perustamiseksi

lisäksi pidän järkevänä edustaja meren tekemää esitystä terrorijärjestöön kuulumisen kriminalisoinnista ja muutkin toimet ovat eittämättä tarpeellisia

arvoisa puhemies

markkinatalouden pitäisi toimia myös energiantuotannossa ja kulutuksessa eikä verotuksen tai tukien tule aiheuttaa siihen suuria vääristymiä

lisäksi energiapolitiikassa tulee edesauttaa älykkäiden sähköverkkojen ja sähköjärjestelmien kehittämistä ja rakentamista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia äänestyksen järjestämisestä vaalipäivänä sekä alustavasta ääntenlaskennasta

meidän vaalijärjestelmämme on jo vuosikymmenien ajan ollut kansainvälisestikin vertailuna erittäin hyvin hoidettu eikä se ole juurikaan herättänyt epäilyksiä epärehellisestä toiminnasta aivan muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta

vaalilautakuntiin nimetään jäseniksi ja varajäseniksi edustajia puoluekentän eri laidoilta mikä tekee vaalituloksen manipuloinnin erittäin epätodennäköiseksi

tästä edellä esittämästäni huolimatta on kuitenkin syytä todeta että vaikka varsinainen vaalivilppi on kyetty sulkemaan pois käytännössä kokonaan niin äänestyspäätöksen teossa on kuitenkin saattanut toisinaan olla pientä psykologista vaikutusta sillä että ehdokas tai ehdokkaita on ollut mukana vaalihuoneistossa tapahtuvassa äänestystilanteessa

kuten täällä on jo todettu niin voidaan ajatella että tämä on toiminut pienenä viime hetken mainoksena ehdokkaalle mikä on sinänsä pienessä ristiriidassa muun muassa vaalimainosten sijoittelun tiukan sääntelyn kanssa kuten edustaja parviainen äsken totesi

arvoisa puhemies

ja kuten tässä perustuslakivaliokunnan mietinnössä todetaan niin aiemmin esitetyt perustelut vaalitoimitsijoiden vähäisyydestä ovat menettäneet käytännössä merkitystään

itse asiassa pidän parempana sitä että vaalilautakuntiin osallistuisi jatkossa yhä enemmän puoluepoliittisesti sitoutumattomia henkilöitä

arvoisa puhemies

haluaisin myös vielä kiittää edustaja eloa tekemästään huomiosta että eduskunnan tulee pysyä tiukkana ja viedä täysimääräisesti lainsäädäntöön hallituksen jo sopimat maahanmuutto ja turvapaikkapoliittiset toimenpiteet huolimatta nyt viime päivinä esillä olleesta opposition ja mediankin kovaäänisestä vastarinnasta

meidän kaikkien lainsäätäjien on hyvä pitää mielessä että vallan kolmijako opissa kansallinen parlamentti eli suomessa eduskunta on ensimmäinen valtiomahti ja media vasta neljäs

eduskunnan tuleekin käyttää sille kuuluvaa valtaa ja tämä koskee myös maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä

arvoisa puhemies

sinänsä tällaisina aikoina kun meidän säästämisasteemme ja kulttuurimme on mennyt siihen suuntaan että ihmiset aika lailla elävät kädestä suuhun monesti ja käyttävät sen mikä heillä on eikä säästöön juuri jää rahaa on tärkeää että myös nuoria kannustetaan pitkäjänteiseen säästämiseen

sinänsä en ota kantaa siihen onko nyt hyvä että alaikäisiä kohdellaan tässä eri tavalla kuin täysi ikäisiä

esitetyillä kiinteistöverotuksen muutoksilla on tarkoitus kasvattaa kiinteistöveron osuutta kuntien verotuloista minkä seurauksena toisaalta paine ansiotulojen verotukseen vastaavasti pienenee kuten edustaja jokinen tässä toi äsken esille

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä on ehdotettu tiettyjen maahanmuuttohallinnon tehtävien siirtoa poliisilta ja rajavartiolaitokselta maahanmuuttovirastolle

prosessien kehittäminen ja selkeyttäminen on sinänsä kannatettavaa mutta toisaalta kannattaa pitää mielessä se että poliiseilla ja rajavartiolaitoksen henkilökunnalla on erittäin hyvää käytännön kokemusta maahanmuuttoasioista ja sitä kannattaa hyödyntää jatkossakin

no periaatteellisella tasolla tätä alarajojen nostoa voidaan toki pitää tietyssä määrin ongelmallisena muun muassa kunnallisen itsehallinnon ja itsemääräämisoikeuden kannalta ja myös valtiovarainvaliokunnan verojaoston asiantuntijakuulemisissa kiinnitettiin tähän asiaan huomiota

mutta toisaalta kiinteistövero on fiskaalisesti tehokas ja objektiivinen veromuoto ja ei myöskään aiheuta vääristymää työn kysyntään ja tarjontaan joten on hyvinkin perusteltua korottaa kiinteistöveroa kunnallisveron sijaan

kuitenkin muistuttaisin että kunnilla on jatkossakin suuri vastuu siinä etteivät nämä molemmat verot nousisi yhtäaikaisesti eivätkä varsinkaan kohtuuttomasti

suunnitelmissa oleva eun turvapaikkavirasto ja sen myötä tuleva eu laajuinen yhteinen turvapaikkalinja eivät myöskään ole ratkaisu ongelmaan

toteutuessaan ne kaventaisivat olennaisesti kansallista liikkumavaraamme ja jatkaisivat eun liittovaltiokehitystä

hallituksen tuleekin vaikuttaa unionissa pikemminkin siihen suuntaan että eu direktiiveissä mahdollistettaisiin laajempi kansallinen liikkumavara ja vapaammat kädet toteuttaa kansallista turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikkaa

arvoisa puhemies

kuten edustaja kankaanniemi tuossa äsken toi esille niin jäteveron nosto on jälleen yksi johdonmukainen askel hallituksen politiikassa joka toisaalta nostaa haittaveroja ja toisaalta laskee veroja jotka edesauttavat työllisyyttä kuten hallituksen esittämät tuloveron kevennykset esimerkkinä osoittavat

tämä siis osoittaa että jäteverolla on erittäin voimakas ohjausvaikutus ja todennäköisesti se tulee lopulta syömään itsensä pois

pidän tätä kehitystä äärimmäisen hyvänä ja käsittääkseni myös oppositiolle tämä lakiesitys kelpaa tällaisenaan

arvoisa puhemies

on periaatteellisesti erittäin tärkeää että historiallinen vääryys korjataan ja varmistetaan että kansalaisten vaaleissa äänestämät nimenomaan puolueet saavat vaikutusvaltaa eivät ehdokkaat

kuten hän sanoi ukrainan kriisi on järkyttänyt koko euroopan turvallisuusympäristön perustuksia ja valitettavasti myös suomi on joutunut tarkastelemaan avoimesti omaa asemaansa tässä

kun vielä kymmenen vuotta sitten luulimme ettei meitä eurooppalaisia uhkaisi mikään sodan uhka täällä niin valitettavasti mutta onneksi toisaalta tilanne on nyt avannut myös meidän silmämme

itse asiassa pidän hieman ongelmallisena sitä että tässä esityksessä toki aivan oikein puoluetukea myönnetään jatkossa myös eduskuntavaaleissa kannatusta saaneille puolueille jotka eivät ole saaneet eduskuntapaikkoja

meidän on jatkettava rauhantekijän ja välittäjän asemassa mutta korostan että tarpeen tullen myös tehtävä ratkaisuja jotka turvaavat oman maamme turvallisuuspoliittisen aseman ja vahvistavat asemaamme läntisen maailman eturintamassa

mitä sitten tulee tähän tuloveroon niin nythän hallitukselta on tulossa veronkevennyksiä jotka nimenomaan painottuvat pieni ja keskituloisille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kansainvälinen automaattinen tulo ja verotietojen vaihto tulee vähentämään entisestään mahdollisuuksia veronkiertoon ensi vuoden alusta lähtien kuten täällä salissa tänään aiemmin päivällä jo moneen kertaan puhuttiin

arvoisa puhemies

tosiaan tässä on ollut erittäin hyvää keskustelua näiden synnytyssairaaloiden osalta ja toki itsekin olen hieman huolestunut siitä kuinka kaukaa tulevien synnyttäjien turvallisuus sitten taataan tulevaisuudessa

tähän laajaan tietojenvaihtoyhteistyöhön osallistuu kymmenittäin maita ja se kiristää entisestään verkkoa veronkiertäjien ympärillä

järjestelmä ei tietysti jatkossakaan tule olemaan aukoton mutta ainakin kaikkein helpoimmat veronkiertokeinot se nähdäkseni tulee estämään

vaikka kaikille työttömille ei valitettavasti nykytilanteessa vielä riitäkään työpaikkoja helpottanevat nämä muutokset myös osa aikaista työllistymistä kun käteenjäävät tulot kasvavat

ymmärrän toki myös näitä täällä esitettyjä mielipiteitä siltä osin mutta katson kuitenkin että tällä asetuksella voidaan sitten jatkossa turvata riittävä taso

veronkiertäjien ja sen estäjien kilpajuoksu on jatkuvaa ja veronkiertoon tähtäävät tahot ovat tässä kisassa valitettavasti aina vähintään yhden askeleen edellä

oletankin näin että valiokunnan enemmistö on pystynyt tässä hyvin tasapuolisesti vertaamaan ja analysoimaan näitä asiantuntija arvioita

jo pelkästään tästä syystä hallituksen ja eduskunnan tulee jatkossakin tehdä voitavansa kaikkien tiedossa olevien porsaanreikien tukkimiseksi

kun lisäksi otetaan huomioon prosenttiyksikön korotus ylempään pääomaveroluokkaan ovat hallituksen toimet progressiota lievästi kiristäviä

yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

myös tähän käsittelyssä olevaan lakiuudistukseen liittyvä epäilyttävän omaisuuden alkuperää koskeva käänteinen todistustaakka on jälleen yksi askel oikeaan suuntaan hallituksen toimenpidelistalla

jatkossa on tärkeää kiinnittää huomiota koulutuksen houkuttelevuuteen ja siten varmistaa myös verotuksen keinoin se ettei pitkään opiskelleiden vuosittainen verorasitus muodostu kohtuuttomaksi

tähän suuntaan osoittavatkin myös esityksen mukainen ulkomailta tulevien erityisosaajien lähdeverotuksen voimassaoloajan jatkaminen sekä luonnollisten henkilöiden verovähennysoikeus yliopistoille ja korkeakouluille annettavista lahjoituksista

toisaalta luovutustappiot on jatkossa mahdollista vähentää luovutusvoittojen lisäksi myös muista pääomatuloista mikä osaltaan parantaa verovelvollisen asemaa ja saattaa myös lisätä investointihalukkuutta

tästä lienee myös edustaja heinäluoma samaa mieltä kanssani samoin kuin edustaja andersson heidän aiemmin pitämiensä puheenvuorojen perusteella

aiempi järjestelmä on tukenut asuntolainojen kasvua ja asuntojen hinnannousua kuten myös opposition edustaja aalto toi äsken esille

yleisen tavoitteemme tulee jatkossa olla se ettei kansalaisten verorasitus kokonaisuudessaan enää ainakaan kohoa nykyisestä kansainvälisesti vertailtuna hyvin korkeasta tasosta jotta talouden pyörät pysyvät liikkeessä

tarpeellinen muutos nykytilanteeseen nähden on se että taloudellisen toimeliaisuuden edellytyksiä kohennetaan varsinkin tuloverotuksen asteittaisella keventämisellä

valtion nykyinen velkaantumistahti toki asettaa tuloveron kevennysten toteuttamisaikataululle tietyt kehykset ja tiukan liikkumavaran

pitkällä tähtäimellä on silti käsittääkseni järkevää mahdollistaa työn lisääntyminen suomessa nykyistä kevyemmän ansiotuloverotuksen keinoin

arvoisa puhemies

totean lopuksi että esittämiini perusteluihin nojaten tuen hallituksen valitsemaa veropoliittista linjaa ja uskon sen mahdollistavan tulevaisuudessa myös nykyistä paremman työllisyyskehityksen

heidän ei tarvitse pohtia tulevan päivärahan mahdollista pienenemistä ja he voivat ottaa vastaan työtä myös hieman aiempaa tehtäväänsä pienemmällä palkalla

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

arvoisa puhemies

tosiaan myös valtiovarainvaliokunnassa keskusteltiin varsinkin hallituspuolueiden kesken tästä kerhotoiminnan tärkeydestä